tämä tulvariskien hallintaan liittyvän lainsäädännön pohtiminen on erityisen tärkeää ja tässä maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt erittäin hyvää työtä ja myöskin vastuita on kohdennettu määrätyissä asioissa kunnalle ja taas sitten valtion taholle

tässä kun on esitetty onko vastakkainasettelua niin minusta on ihan raikasta ja hyvää että vasemmisto täällä usean edustajan suulla julistaa että kustannuksia tulee siirtää enemmän työnantajille myös pienille työnantajille ja tulee lisätä rasitusta

on hyvä että siinä on semmoinen ryhmä joka pohtii näitä tulvavahinkoja ja niiden ennaltaehkäisyä

me taas katsomme että työnantajan ensisijainen mahdollisuus olisi tehdä tuottavaa työtä kasvattaa kansantaloutta ja työllistää antaa mahdollisuus ihmisille jotka haluavat tehdä työtä

mutta se mikä huolettaa tuolla kansalaisia on sellaisten korvausten saaminen jos tulee kova vesisade

kalmari toi hyvin esille että tällä kansaneläkemaksulla väliaikaisella korotuksella on rahoitettu alueellisia hankkeita joissa yksityisten työantajien valtion liikelaitosten ja kuntien seurakuntien työnantajat on säädetyin edellytyksin vapautettu sosiaaliturvamaksuista muun muassa lapin läänissä saaristokunnissa pielisen karjalan alueella ilomantsin ja rautavaaran alueella ja myöskin kainuussa

eikö tämä ole hyvä asia että näihin on yhteisvastuullisesti hankittu yhteiskunnassa varoja ja on annettu vielä kevennystä yrittäjille jotka vielä siellä haluavat yrittää ja työllistää

toisaalta sitten kun ajatellaan että kokemäenjoki on suomen tulvaherkin alue niin meillä on siellä vuosikausia hitaalla vauhdilla voitu edetä tässä tulvasuojelussa vaikka siinä on valtion ja kunnan yhteinen sopimus näiden hoitamisesta

näihin rahoihin kyllä pitäisi saada selkeästi johdonmukaisuutta ja pitäisi saada siinä määrin rahaa että voidaan tehdä tämä tulvasuojelu ennen kuin pori hukkuu

se on valtakunnan pahimmaksi rankkeerattu alue ihan kokonaisuutena tämän kokemäenjoen tulvauhkan vuoksi

arvoisa rouva puhemies

näihin maahanmuuttoasioihinhan liittyy nimenomaan ongelmia sen vuoksi että suomessa on eu säädöksistä ja yhteisestä maahanmuutto ja ulkomaalaispolitiikasta poikkeavat säädökset

ne ovat monessa suhteessa sillä tavalla lievempiä että se antaa mahdollisuuden hakeutua enenevässä määrin suomeen kun muualla euroopan maissa muun muassa ruotsissa tulkinnat ovat tiukempia

sen vuoksi hallintovaliokunta pyysi selvitystä perheenyhdistämissäännösten soveltamisesta ministeriöltä ja ministeri thors meille vastasi

valiokunta teki tästä oman mietintönsä ja kannanottonsa ja yhtenä kohtana edellyttää että hallitus määrätietoisesti pyrkisi siihen että suomessa olisi euroopan unionin kanssa yhteiset pelisäännöt jolloin mitään tämmöisiä ed

petri salonkaan mainitsemia ongelmia ei sitten tarvitsisi meillä erikseen käsitellä

petri salo mainitsi on aivan selvää että jos meillä ei ole selvät pelisäännöt niin se antaa mahdollisuuden jopa rasistisiinkin näkemyksiin ja ulkomaalaisvastaisuuteen ja jopa ulkomaalaisvihaan

arvoisa puhemies

täällä on kiitelty tätä hallituksen esitystä joka onkin oikein hyvä

koko tämä valmiuslain uudistus on ollut hyvinkin tarpeellinen ja minullakin on viran puolesta ollut mahdollisuus tähän hyvin paljon perehtyä ja lähinnä näiden tehtävien osalta joita viranomaisille erityisesti tämän valmiuslain osalta määrätään

salo käy keskustelua yleensäkin opposition kanssa siitä mitä mieltä katainen oli missäkin asiassa ja mitä hän totesi niin on tyydytyksellä todettava että mari kiviniemi on ottanut tämän asian poliittisesti vakavasti

tiusanen täällä sanoi

tässä puolustusvaliokunta on tehnyt valtavan kovan työn ja tämä on ollut monessa mielessä hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen asia

tämä on keskeinen kysymys jota myös keskustassa on vaadittu muutettavaksi ja kiviniemi on tässä toiminut erinomaisella tavalla

täällä on puhuttu toimivaltuuksista ja oltu lähinnä huolestuneita ymmärtääkseni siitä että kun viranomaiset saavat poikkeusoloissa toimivaltuuksia onko niitä riittävästi harkittu ja mikä on tasavallan presidentin osuus näissä valtuuksissa tai poikkeusolojen toteamisessa

arvoisa puhemies

toisaalta ne valtion budjetissa osoitetut määrärahat jotka mainitsitte eivät ole ennalta ehkäisevän kokonaissatsaus koska kunnat ja muut satsaavat

tämä poliisilain päivitys on ollut välttämätöntä monista syistä ja on hyvä että tämä nyt saadaan tällä eduskuntakaudella läpi

nyt on huomattava että viranomaisillahan on toimivaltuudet koko ajan ja kaikissa tilanteissa käytetään normaaleja toimivaltuuksia niin pitkälle kuin se on mahdollista

otan tästä vaan yhden asian joka koskee tavallisen poliisimiehen oikeuksia ja se on perustavaa laatua oleva ja hämmästystä herättävä muutos joka lakiin sisältyy poliisin oikeudesta turvautua hätävarjeluun

mutta tämä diabetesasia on kyllä erittäin tärkeä ja todella suuri kustannuspommi

ensimmäisenä siinä tietysti on tiedon saanti ja toisaalta ihmisten omat elintavat ja omat käyttäytymiset ja toisaalta sitten nämä yhteiskunnan palvelut

otan konkreettisesti esimerkintapaisesti esille että jos tavallinen kansalainen kuka hyvänsä tällä hetkellä nykyisen lain voimassa ollessa oli hän poliisivirkamies tai poliitikko joutuu sellaisen hyökkäyksen kohteeksi että hänen henkensä tai terveytensä on vaarassa niin hän saa puolustaa henkeään ja terveyttään ja myös toisen henkeä ja terveyttä ja omaisuutta sellaisilla keinoilla jotka ovat puolustettavia myöhemmin arvioiden että ne ovat siis kohtuullisia sen hyökkäyksen torjumiseksi

erityisesti kunnissa tulisi hoitaa että diabeetikot saavat näitä eri tarvikkeita joilla pystyvät kontrolloimaan tilaa ja toisaalta pystyvät pysymään semmoisessa kunnossa että voivat olla työelämässä mukana

tässähän lähtökohta on se että rikoksista vankeusrangaistuksiin tuomittujen rangaistusten määräaikojen laskemista selkiytetään ja tehdään läpinäkyvämmäksi ja tämmöisistä päivän mur to osan vankeusrangaistusseuraamuksista luovutaan

arvoisa rouva puhemies

jos valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa toteaa maassa vallitsevan poikkeusolot voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää ii osan säännösten soveltamisen aloittami sesta

arvoisa puhemies

täällä kyllä käydään paljon keskustelua siitä jaettavasta hyvästä jota jokainen haluaa ja joskus tuntuu siltä kun verokeskustelua käydään kuin siinä vanhassa toteamuksessa että pannaan verot valtion maksettavaksi että silloin palvelut ja hommat hoituvat hyvin kun käydään kinaa kenen siitä pitää maksaa

nythän varsinainen ongelma on siinä että näistä tulvista aiheutuvat vahingot jos ne johtuvat vesistöstä siis joen tai muun tulvimisesta niihin on lainsäädäntö ne korvataan mutta jos ne johtuvat luonnonolosuhteista tulee vettä niin mistään ei korvata

nyt oikeusministeriö on keksinyt että yhden ainoan ihmisryhmän osalta poistetaan tämä oikeus ja liitetään se virkavastuuseen ja se tehdään vain poliisille

valiokuntakäsittelyssä tähän kyllä tuli aikamoisia yllätyksiäkin

ensinnäkin se asia että alun perin oikeusministeri ja hallitus esittivät että murhaan tuomitun aikuisen ihmisen elinkautisrangaistuksen aikaisinta vapauttamisaikaa lyhennetään vuodella

ja tällä hetkellä se korvauspaikka on aivan väärässä paikassa kun se on kuntien taloudellista tukemista varten tarkoitetuissa harkinnanvaraisissa määrärahoissa

minun mielestäni hallitus on hyvin kaiken tämän ajan esittänyt valtiovallan toimet jotka ovat kohdistuneet nimenomaan innovaatioon talouskasvuun ja kilpailukykyyn ja tietysti tässä pk yritykset ovat keskeisessä roolissa

eli tällä hetkellä on tilanne se että jos poliisi joutuu väkivaltatilanteeseen jossa vaikkapa häiriintynyt tai muuten väkivaltainen henkilö alkaa ammuskella naapureitaan tai perheenjäseniään ja kaikki muut sieltä lähtevät pakoon poliisihan sinne tietysti kutsutaan niin poliisi ei voi lähteä siitä että on vaarallinen paikka ja henki on vaarassa oma perhe on kotona ja vaimo on kotona vaan hänen on velvollisuus mennä sinne auttamaan näitä jotka ovat uhattuna ja toisaalta pitämään turvallisuutta yllä

käyttöönottoasetus on välittömästi saatettava eduskunnan käsiteltäväksi

eli tämä tarvitsee ehdottomasti nyt selkeyden siitä että voidaan tämmöiset luonnonvesivahingot korvata ja että niihin on oma budjettinsa

eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn vai lyhyemmän ajan

nostan tähän esille meriklusteritoiminnan joka on tärkeä meille tuolla satakunnassa siihen satsaamisen toisaalta työttömyyteen ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen satsaamisen

sitten toisaalta kun tämä tulvasuojelu on pakollista ja sitä edellyttävät viranomaiset niin tietysti pitäisi olla jonkunlainen roti siinä missä tahdissa niitä tehdään etteivät peruskunnat ole sellaisessa litistyksessä että tulvasuojelua edellytetään mutta valtion rahoitusta on sitten joka vuosi kinuttava että saadaanko sitä tehdä vai ei

jollei käyttöönottoasetusta ole viikon kuluessa sen antamisesta toimitettu eduskunnalle asetus raukeaa

murhasta voi suomessa saada vain elinkautisen vankeusrangaistuksen ja elinkautinen vankeusrangaistus on määräajaton josta kuitenkin länsimaisen käytännön mukaisesti ja suomessa monien mielestä liian lievästi tulkiten nämä elinkautisvangit jotka ovat siis tehneet murhan vapautetaan

nämä säännökset ovat tiukat olleet aiemminkin ja kyllä tässä on selvästi määritelty millä tavalla tämä päätösjärjestelmä toimii ja miten toteutetaan eduskunnan ja demokratian ja myöskin presidentin mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon

poliisin tulee ensin neuvotellen kehottaa ja sitten voimakeinoja käyttäen pyrkiä siihen tilanteeseen että saadaan tämä häiriö poistettua mutta jos tämä tilanne muuttuu hätävarjeluksi niin poliisin pitää luopua tämän toimivallan käytöstä ja voimakeinoista ja suojella niitä joita tämä häiriöntekijä uhkaa esimerkiksi panttivankia poliisia itseään tai joitain muita lähellä olevia

sitten jos on kiireellinen tilanne tämä toiminta menisi niin että valtioneuvosto voi asetuksella säätää

viime aikoinakin näitä uusia tappoja ja murhia näiden tekeminä on ilmentynyt ja on noussut esille kysymys mikä merkitys ihmisen elinkautisella rangaistuksella on ja kuinka kauan tätä rangaistusta tulee istua ja minkälaisessa henkisessä kunnossa nämä ihmiset sieltä vankilasta vapautuvat

mutta sielläkin on edellytys että jos säädettyä menettelyä ei ole mahdollista noudattaa siis äsken todettua vaarantamatta merkittävästi lain tarkoituksen saavuttamista silloin voidaan toimita kiireellisesti ja näinhän tietysti yhteiskunnassa täytyy ollakin

nyt tämä laki muuttaa sen sillä tavalla että poliisilla onkin virkatehtävä koko ajan ja hänen toimintaansa arvioidaan virkatehtävää suoritettaessa tapahtuneena hätävarjeluna

mikä semmoinen järjestelmä on jossa koko valmiuslainsäädännön tavoitteet kansakunnan elinoloista tai turvallisuudesta vaarantuisivat ja ei voitaisi toimia nopeasti

on tavallisen kansalaisen hätävarjeluoikeus sitten on poliisi jolta se on otettu erillisenä pois ja liitetty virkatehtävään ja sitten on tullimies tai rajamies tai joku muu virkamies esimerkiksi rajamiehellä on poliisin valtuuksia käyttää samoja poliisilain pykäliä samoja rikoslain pykäliä ja jos he joutuvat tilanteeseen jossa on hätävarjelutilanne niin oikeus käsittelee tätä hätävarjelutilannetta eri pykälän mukaan ja eri perusteilla kuin poliisin hätävarjelutilannetta

ja tässäkin tilanteessa voidaan valtuudet antaa enintään kolmeksi kuukaudeksi ja ne on saatettava välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi ja jollei asia viikon kuluessa antamisesta ole täällä eduskunnassa se raukeaa

arvoisa puhemies

mitä tulee poliisihallinnon rakenneuudistuksen alempiin portaisiin kun äsken käsittelin ministeritasoa ja myöskin poliisihallituksen tasoa niin tietysti kyllä kysymystä herättää se tarvitaanko aluehallintoviranomaisessa poliisin yhteistyö yhteisrtotaan

itse en näe että tässä valmiuslaissa on sellaisia ongelmia mitä täällä on tuotu esille ottaen huomioon vielä sen että presidentin toimivaltuuksia joudumme käsittelemään täällä uuden esityksen pohjalta ja tämän lain tietysti täytyy olla suhteessa siihen uuteen lainsäädäntöön

kaikista mahdottomin tilanne on se että nämä viranomaiset joutuvat yhteisellä tehtävällä tämmöiseen tilanteeseen

minun on hyvin vaikea käsittää tätä ajatuksenkulkua mikä tässä on ollut

eyn toimintaan yhteistyötoimintaan keskittyvää virkamiestä tai virkamiehiä koska poliisilaitokset ovat niin suuria että poliisilaitoksen täytyy tehdä se sidosryhmäyhteistyö siellä paikan päällä ja näitähän jäisi vaan sitten muutama

hallintovaliokunnassa me hallituspuolueen edustajat olimme voimakkaasti yksimielisiä että pitäisi hylätä tämä kohta ja etsiä muita ratkaisuja mutta siellä oli yksi vihreiden edustaja joka vei asian eteenpäin niin että hallituksen pelisääntöjen mukaan on pakko hyväksyä tämä

mitä sitten erityisesti ainakin itse näen tärkeäksi nostaa täältä esille on se että kun me tiedämme että kriisitilanteessa erityisen tärkeää on kansakunnan huoltovarmuus niin meidän pitäisi muistaa se että meillä on oma avara

mutta tietysti jos ne edesauttavat tämän aluehallintouudistuksen viranomaistoimintoja siinä tapauksessa ne ovat mutta kyllä on viisasta katsoa onko niillä ihan oikeasti sellaista roolia koska ne eivät voi olla operatiivisessa johdossa suhteessa siihen poliisilaitokseen koska silloinhan menevät johtosuhteet sekaisin ja toisaalta palautuu taas sama kolmen portaan johtamismalli

mitä hän tuottaa varhaista elinkeino omavaraista elintarviketuotantoa että sitä on tasaisesti koko valtakunnassa ja toisaalta meillä on sellaiset kuljetusjärjestelmät että näitä elintarvikkeita saadaan eri puolille maata

kun puhutaan virkamiehen isännänvastuusta jota tällä lähdettiin hoitamaan niin esimerkiksi asiantuntija matti kuusimäki sanoi että tämmöinen turva ja vei isännän vastuuta vain korvatuksi isännänvastuusta vahingonkorvauksia korvattaessa ja maksettaessa poliisin puolesta olisi pitänyt tehdä tähän vahingonkorvauslakiin eikä olisi pitänyt muuttaa poliisin oikeuksia

arvoisa rouva puhemies

tä mä oli jo menossa päätökseen kun itse jouduin tässä nostamaan ja taistelemaan tämän uudelleenkäsittelyn puolesta mistä minua vähän arvosteltiinkin minkä jälkeen sitten kun tämä oli käsitelty kaikki olivat tyytyväisiä ja kävivät kiittelemässä että oli hyvä että tähän puututtiin

tiusasen näkemyksiin siitä että rauhantyö siviilikriisinhallinta ja muu työ tuolla kolmansissa maissa on äärettömän tärkeää jotta sieltä nämä suuret joukot eivät joutuisi lähtemään liikkeelle ja saisivat oikeudenmukaisen asumismahdollisuuden siellä omassa kotimaassaan

täällä ed

pulliainen toi aivan oikein esille liikennepolttoaineiden osuuden ja siinäkin jopa omavaraisuuden ja tämän tekniikan kehittymisen

reijonen nosti ihan tärkeän asian esille siitä mikä vaikutus näillä sosiaalimaksujen poistamisilla tai huojennuksilla on ollut noilla alueilla

se on myöskin hyvin tärkeää koska liikennepolttoaineiden säännöstelyhän on yksi osa valmiuslain toteuttamista toimeenpanemista ja siinähän on poliisilla ja muilla viranomaisilla nimenomaan se rooli että polttoainetta ja erityisesti liikennepolttoainetta riittää yhteiskunnan keskeisiin elintärkeisiin kuljetuksiin

oletan että tilanne johtaa siihen että saamme sellaisen viranomaisen joka on entistä varovaisempi menemään väkivaltatilanteisiin ja entistä enemmän panttivangit ja muut rikollisten kohteeksi joutuvat saavat kärsiä siitä että poliisin täytyy ottaa huomioon kuinka pitkälle ja millä tavalla hän voi siellä kentällä toimia

mutta haluan huomauttaa että kun käytitte sanaa turvapaikanhakijat niin pitää aina muistaa erottaa laillisesti turvapaikkaa hakevat ja niihin oikeutetut ja toisaalta sitten pakolaiset jotka perustuvat kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja eun perustuslakiin ja suomen perustuslakiin

keskusrikospoliisi on erittäin keskeinen kansainvälisten rikosten ja yli poliisilaitos ja läänirajojen menevä yksikkö

minusta hallitus voisi tutkia ja selvittää sitä että otettaisiin samanlaiset kriteerit jotka ovat työttömyyden tai muutoin esimerkiksi alueen bruttokansantuotteen osalta

toisaalta sitten suojelupoliisilla on oma roolinsa ja myöskin liikkuvan poliisin tarpeellisuus on varmasti perusteltu

toinen asia joka minulle tässä nousi mieleen on valmiuslain hyväksymisen jälkeen koko yhteiskunnassa tarpeellinen käytännön toiminnan harjoittelu ja siihen perehtyminen ja siihen löytyy pohjaa sen vuoksi että meillä on lopetettu lääninhallitukset joissa oli valmiuslain toteuttamista

vielä sanon että valiokunta toteaa että valiokunnan käsityksen mukaan nyt säädettävä lainmuutos saattaa samoja viranomaistehtäviä hoitavat viranomaiset eriarvoiseen asemaan ja valiokunta edellyttää että hallitus tarkkaan seuraa poliisimiehen hätävarjelua koskevan säännöstön toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tämän asian oikaisemiseksi

tässä laissa ei ole kysymys näistä ryhmistä vaan tässä laissa on kysymys sellaisista maahantulijoista joilla ei ole laillista oikeutta olla maassa ja jotka eivät siis täytä näitä kriteerejä joita eun alueen maat edellyttävät ja toimenpiteistä niiden henkilöiden suhteen ja mahdollisuudesta järjestää heille vapaaehtoinen paluu ja jos ei voi niin tehdä niin sitten viranomaisten tulee puuttua tähän maassa oleskeluun

jos liikkuva poliisi sulautettaisiin paikallispoliisiin onneksi tässä esityksessä ei ole sitä esitettykään mutta kun tässä aiemmin on käyty aikaisempina vuosikymmeninä paljonkin keskustelua liikkuvan poliisin roolista niin voin kyllä todeta että mikäli liikkuva poliisi sulautettaisiin paikallispoliisiinen liikenneturvallisuus kärsisi koska valvonta varmuudella laskisi

jos tällä tavalla katsottaisiin me voisimme myös ihan oikeasti auttaa niitä yrittäjiä ja niitä ihmisiä jotka asuvat sellaisilla alueilla joilla ei ole työtä riittävästi ja joilla on vähän huonot elinolosuhteet

meillä on uudet aluehallintovirastot

itse toivon että tätä ei tarvitsisi maksaa poliisin hengellä eikä oikeusturvan menetyksellä eikä kanteluillakaan vaan hallitus ottaisi tämän asian esille ja yhdenmukaistaisi kaikille virkamiehille tämän hätävarjelutilanteen

toisaalta kun täällä on korostettu tätä poliisin saatavuutta tasapuolisesti joka puolella ympäri maata niin nämä liikkuvan poliisin partiot tekevät nykypäivänä suoraan hälytystehtäviä joita hätäkeskus niille antaa

pahimmassa tapauksessahan tämä tarkoittaa sitä että sairaankuljettajalla joka voi käyttää voimakeinoja on erillinen hätävarjeluoikeus ja ainoastaan poliisilla ei

tässä mielessä täytyy toivoa että hallitus ryhtyy myöskin sellaisiin toimenpiteisiin kun tämä uusi valmiuslaki on hyväksytty että kansalaiset ja eri viranomaiset pystyvät harjoittelemaan näitä tehtäviä

sielläkään ei välttämättä nyt suurennettunakaan ole niin valtavan monta partiota ja on suuria alueita joilla ei partioita ole ollenkaan ja silloin tämän liikkuvan poliisin partio ottaa tehtävän hoitaakseen ja hoitaa sen ammattitaidolla

tietysti on huomioitava liikenneturvallisuuden merkitys ja erityinen asiantuntemus tässä asiassa se on koko poliisiorganisaatiolle viranomaisille ja yhteiskunnalle äärettömän tärkeää

arvoisa puhemies

tässä olisi ollut hyvä ministeriltä kuulla ihan kohdennettuna mihin näitä rahoja on kohdennettu

on selvää että nämä ulkomaalais ja pakolaisasiat maksavat mutta kun meillä on tämä määrä näitä ihmisiä täällä niin tietenkään emme voi sanoa kunnille että ottakaa omasta kassasta

tätä en lähde tarkemmin selvittämään koska se on vähän monimutkaista mutta kysymys on siitä jos henkilöllä on samaan aikaan joku määräaikainen vankeusrangaistus ja hän syyllistyy vaikka murhaan lasketaanko se aika kun hän on suorittamassa sitä määräaikaista myös tämän elinkautisrangaistuksen vapauttamisaikoihin missä vaiheessa hän pääsee vapauteen

mutta että tulisi oikea kuva siitä mihin nämä rahat on jouduttu käyttämään ja mitä olisi tapahtunut jos rahaa ei olisi sinne ohjattu

mutta ehkä tulevaisuus johtaa siihen että tämä mahdollistuu

sehän ei ole yksinkertainen asia koska on erilaisia toimipaikkoja ja sillä tavalla mutta sekin voisi olla ihan asianmukaista

tietysti jos on tämmöisiä eun päätöksiä joistakin tapauksista jotka eivät täyttäneet eu säännöksiä niin ne ovat ymmärrettäviä mutta ei suomi tietenkään voi euroopan unionin maassa toimia poikkeuksellisesti eri lailla kuin muut maat ja yhteisten sopimusten vastaisesti niin että me otamme kaikki ne mitä muut maat eivät sitten hyväksy

tässä on selvästi kyllä tarvetta muuttaa lakia ja tässä nyt muutetaan niin että tämä rangaistusaika lasketaan hyväksi koska tässä valitusprosessissa jos henkilö valittaa jostakin murhatuomiosta riippuen siitä onko hän tutkintavankeudessa vai onko hän suorittamassa määräaikaista rangaistusta hänen todellinen tuomioaikansa venyy

olennaisempaa on se että julkisuudessakin kun nyt käydään keskustelua minkälaista ulkomaalaislakia ollaan tekemässä sitä käydään hallituksen esityksen pohjalta josta tämä kritiikkikin käynnistyy johonka myöskin perussuomalaiset tarttuivat

toimin ainoana poliisimiehenä kahden toisen organisaation virkamiehen tullin tullimiehiä olisi mikään kunta tullimiehen ja rajamiehen kanssa

mutta nyt me käsittelemme valiokunnan esitystä joka ei ole hallituksen esityksen sisältöinen joka on korjattu joka vastaa nimenomaan euroopan unionin ja euroopan valtioiden yhteistä ulkomaalais ja maahanmuuttopolitiikkaa ja joka vastaa suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä

no aivan oma lukunsa on se että samaan aikaan kun kansalaiset kokevat että näistä yksilöön kohdistuvista rikoksista seuraamukset ovat liian lieviä oikeusministeriö valmistelee niin sanottua pantavalvontaa jossa tämmöiset kaksi kolmasosaa linnatuomiosta suorittaneetkin vapautettaisiin vielä aikaisemmin vapauteen ja hehän ovat lähes täysin taparikollisia

sen jälkeen olen toiminut aina tänne eduskuntaan valintaani saakka toisessa maakunnassa satakunnassa tällaisen alueellisen johtoryhmän jäsenenä

joidenkin oikeusoppineiden mielestä se on ihan oikein että jos valittaa ja tuomio lykkääntyy niin valittaessa jo tietää että tuomio tulee myöhemmin

nyt on olennaista se että me tiedostamme että hallituksen esitys oli tosiasiassa kovin lavea ja avokätinen maahanmuuttoa käsiteltäessä ja valiokunta linjasi sen ja nyt käsitellään valiokunnan mietintöä

sen sijaan valiokunta korostaa selkeästi että tällä muutoksella ei ole tarkoitus lieventää rangaistusta

tunnen ptr toiminnan

pidän sitä erinomaisen hyvänä välttämättömänä ja järkevänä ja mikäli on epäilyjä siitä miten suhtaudun tähän niin kuten tuossa korostettiin tätä ptr asiaa suhtaudun erittäin positiivisesti ja ptr viranomaisilla on erityisen hyvät välit ja ne osaavat hyvin asiat hoitaa ja myöskin suhteessa armeijan yksiköihin virka aputehtävissä

luin kyllä tuon oikeuskanslerinkin lausunnon tähän asiaan ja siinähän varoitellaan tästä epäoikeudenmukaisuudesta eri puolilla maata olevien tuomittujen välillä ja sitten erityisesti näiden yksilöiden välillä kun siellä on edellytyksiä milloin voidaan vapauttaa

tässä lähdetään siitä että tämä muutos ei saa lieventää elinkautisvangin suorittamaa vankeusrangaistusta siis sitä vankilassaoloaikaa eikä tällä muutoksella saa tulla vaikutusta siihen mikä on määräaikaisen vankeusrangaistuksen ja elinkautisen vankeusrangaistuksen seuraamusten välinen suhde

jos jollakin on koti ja asunto niin hänet voitaisiin sitten suunnitelmien mukaan päästää vapaaksi mutta semmoista jolla ei ole ei päästetä hän olisi linnassa

vähän tuntuu näin pitkän poliisityön tehneenä kummalliselta että tämä sillä perusteella oli taas tämmöisillä perusteilla alettaisiin lieventämään näitä ja se johtaisi ihan toiseen suuntaan kuin mitä tämä keskustelu näistä teoista on antanut aihetta

se ei olekaan sellaisella tavallisella maalaisjärjellä ratkaistavissa vaan sen täytyy olla hyvä koulutus hyvä lainsäädäntö selkeät pelisäännöt ja sillä tavalla tämä toiminta hyödyttää kaikkia organisaatioita ja erityisesti kansalaisia

eduskunta nyt tässä vaikka tässä muuttaa tätä ja tämä jossakin suhteessa voisi tulla lievemmäksi elinkautisvankeuden aikana kuitenkin sanoo että näin ei tule menetellä vaan helsingin hovioikeuden tulee katsoa että elinkautisvankeus pysyy rangaistuksena selvästi ankarampana kuin määräaikaiset rangaistukset jolloin tämä asteikkojen suhde pysyy oikeana

olen sitä mieltä että vankila ei paranna ihmisiä eikä ole missään nimessä paras paikka tuomituillekaan ja että on tehtävä kaikki voitava vankien hyvinvoinnin eteen myöskin heidän palautumisensa ja yhteiskuntaan uudelleen sopeutumisensa eteen ja tähän voimavaroja kyllä kannattaa laittaa

ptr yhteistyössä tehdään paljon erilaisia tehtäviä yhdessä liikennevalvontaa erilaisia muita sellaisia operaatioita joissa toisten viranomaisten ammattitaito on tarpeen ja esimerkiksi armeijan osalta säännöksethän ovat sellaiset että jos löytyy armeijan räjähde niin se on poliisijohtoinen operaatio mutta sen tehtävän saa hoitaa vain armeijan koulutettu räjähdeasiantuntija ja näitä asioita on hoidettu valtavat määrät yhteistyössä eikä niissä ole mitään ristiriitaa tai huonoa

sen sijaan en usko että jos taparikolliset lasketaan nykyistäkin aiemmin ulos vankiloista niin se ensinnäkään parantaa näiden vapautettujen omaa mahdollisuutta sopeutua tai sitten kansalaisten turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta koska nämä henkilöthän kiertävät jo nyt vähän pidemmällä kaavalla ulos huumeita myymään tekemään väkivallantekoja poliisin haaviin putkaan poliisitutkintaan sitten syyttäjän pöydälle ja asianajajien asiakkaiksi ja viimein tuomioistuimeen

siitä on nämä puutteet korjattu

mutta hämmästelen kyllä hallituksen esityksen ja oikeusministeriön lainsäädännön valmistelun heikkoutta että näitä asioita tosiaan valmistellaan niin että näistä ei ole julkista keskustelua vaan perustelut ovat vähän muunlaisia

lopuksi arvoisa puhemies totean että näiden elinkautisvankien osalta suomessa on selkeä puute niin kuin tämmöiset lääketieteelliset asiantuntijat ovat moneen otteeseen vedonneet että suomessa pitäisi olla lainsäädännössä määrätty että jos on törkeisiin tai ylitörkeisiin rikoksiin niin kuin sanotaan syyllistynyt niin tämmöisiä henkilöitä ei pitäisi laskea pelkästään matemaattisen laskennan perusteella kansan pariin vaan pitäisi katsoa henkinen kunto ja jopa vaatia päihderiippumattomuutta

olennaista on se että kun me käymme keskustelua on hyvä että keskustellaan yhteistyöstä eri viranomaisten roolista ja myöskin armeijan roolista ja pidämme nämä perusasiat järkevästi erillään jotka ovat eri viranomaisille säädettyjä tehtäviä

arvoisa puhemies

haluammeko me nopeuttaa tätä kiertoa sillä että vaarannamme yhdenmukaisen tuomion antamisen jokaisen rikoksentekijän osalta näistä olosuhteista riippumatta

mauri salo täällä piti hyvän perustellun puheenvuoron ensinnäkin tästä niin sanotusta pantalaista ja sitten tuosta käsittelystä

mäkinen täällä totesi on erinomaisen hyvä asia että nämä aiemmin asetustasolla olleet säädökset siirtyvät lakitasoisiksi ja jos näissä erityisesti rajavartiostolle tulevissa lisäpoliisivaltuuksissa ei ole perustuslain näkökulmasta ongelmia niin silloin tietysti niitä voidaan viedä eteenpäin

voi myös todeta että monet meistä kokivat uhkaukseksi sen että meille tuli tieto että mikäli lakivaliokunta ei hyväksy tätä lakia niin pelso ja köyliö lopetetaan

minä olen sitä mieltä että tätä pantavalvontaa ei tule missään tapauksessa ulottaa näihin rangaistusvankeihin ja lyhentää entisestään rangaistuksia tässä seuraamusjärjestelmässä

itse näkisin tärkeänä että suomessa muutettaisiin lainsäädäntöä samalla tavalla kuin muissa euroopan maissa että jos on ymmärrystä vailla ei ole siis tekoa tehdessään vastuu kymmenen vastuu olla hitottaa syyntakeinen niin näissä tilanteissa siitä huolimatta tuomitaan rangaistus ja se tuomitaan mielenterveyshoitona

näissä selvityksissä viitataan ruotsiin että ruotsi on saanut hyviä tuloksia

sen tekee vielä vakavammaksi että valiokunta oli juuri budjettikäsittelyssä aiemmin nimennyt pelson ja köyliön vankiloiden henkilöstön työolojen turvaamisen siinä mielessä että tämmöinen lopettamisuhittelu ei ole oikein ja toisaalta sitten kun se liitetään siihen että juuri valiokunnan kannan mukaisesti osoitetaan että jos ette tee niin kuin käsketään niin sitten näin menetellään mitä te ette ole halunneet